elikkä minä olen todella yllättynyt siitä että lämmitystapamuutoksissa monet yksityiset ihmiset yhteisöt kunnat ja niin emäntänä ja siitä että ne käyttävät muita kuin kotimaisia energiamuotoja

vaikka nyt sanotaan että rahaa ei ole muutosten tekemiseksi niin eikö meidän pitäisi yhdistää ministeriöitten toimia ja katsoa sen verran mikä vaikutus tällä on todellisuudessa suomalaiseen työhön osaamiseen ja toimintoihin sekä ympäristöasioihin kokonaisuudessaan

saako kysyä kuinka riidat me arvoisa puhemies

ennusteen mukaan nuorten eli varusmiesten määrä tulee vain vähenemään vähenemään enemmän kuin ikäluokan määrä vähenee

joukostamme monet pitävät todellakin huolta omasta kunnostaan mutta kohennettavaa kyllä riittää tälläkin porukalla ja omaakaan kuntoani en minä voi hirveästi kehua

arvoisa puhemies

kyllähän minä olen kuullut että keskittämistä tehdään mutta tässä talossa nyt ollessani minä olen tajunnut sen mitä keskittäminen oikeasti tarkoittaa

tässä esimerkiksi näitä asioita mihin olen kiinnittänyt huomiota on se että minä olen kuvitellut sitä että koko suomi halutaan pitää asuttuna mutta ei se nyt kyllä enää siltä näytä

sehän tarkoittaa sitä että pientä yritystoiminta jota pitäisi kannustaa se ei todellakaan kannusta vaan kun pääomavero maksetaan pienistäkin tuloista niin mitä tämä yrittäjyys on

maksat korkeat verot pienestäkin työnteosta

sama se on muissakin yritystoiminnan sukupolvenvaihdoksissa elikkä ei tässä ole aina kyse mistään tällaisista isoista omaisuuksista rikkauksista jotka siirretään seuraavalle sukupolvelle vaan perintö ja lahjaverossa kyse on ihan muistakin asioista kuin suurista omaisuuksista

toinen on sitten tämä polttoaineverotus josta jo tuossa aikaisemmin sanoin elikkä se että me joudumme maksamaan enempi polttoaineveroja ja niin kuin sanoin kyse ei ole todellakaan tasaverotuksesta

nyt päästiin kuitenkin ihan hyvään tilanteeseen siinä että nytten me jätevesiasioita saisimme haja asutusalueille ehkä pantua eteenpäin mutta nyt tässä uudessa talousarviossa missä ovat ne rahat

ne on leikattu vissiin käsittääkseni kaikki pois sieltä elikkä nyt haja asutusalueiden jätevesiasioissa ei aletakaan tukea niitä systeemejä eteenpäin

elikkä jotta me saisimme bioenergiatoimintaa vietyä eteenpäin ja ilmastotoimintaa kehitettyä niin näitä lämmityssysteemejä haja asutusalueiden rakennuksissa pitäisi saada muutettua öljyltä kotimaisen energian käyttöön

nyt suurin osa näistä haja asutusalueiden ihmisistä ei välttämättä kulje töissä muualla mutta nyt kysytään missä he käyvät asioimassa

mutta toivottavasti me pystymme kuitenkin nyt ensi vuonnakin joitakin asioita korjaamaan vaikka tähän talousarvioon näitä asioita tuleekin tietyllä tavalla

edustaja koskinen

olen suomen harvaan asutuimmasta kunnasta

yksi viranhaltija voi tehdä useitakin eri virkatehtäviä ja pystyy kunnassa keskustelemaan toisten eri hallintoalojen virkamiesten kanssa hyvin monista eri asioista

en yritä selittää että me pärjäisimme yksin ja että pärjäisimme hyvin mutta tämä tehty esitys heikentää meidän olosuhteita niin rajusti että me syrjäisten kuntien ihmiset emme voi hyväksyä näitä missään tapauksessa

kunnan elinkeinopuolen toimijana koen erittäin tärkeäksi sen että pienille kunnille annetaan mahdollisuus edes yrittää hankkia alueelle verotulojakin

jättikuntien osalta koen että syrjäisten alueitten kehittäminen ei olisi enää niitä mitenkään tärkeimpiä asioita ja nämä alueet ajetaan yhä enemmän toisten armoille eli emmekö me enää saa hankkia ja kehittää verotuloja sinne

tänään on saanut kuunnella kuinka uudessa kuntamallissa luvataan hoitaa vanhukset loppuun syrjäseudulla mutta missään ei kuulu puhetta syrjäseutujen tulevaisuudesta

arvoisa puhemies

lopuksi

luonnonläheinen haja asutus on usein toimivaa ympäristöystävällistä kunnalle ja yhteiskunnalle edullista

arvoisa puhemies

ennen kaikkea kaivokset mutta myös muut pohjoisen ulottuvuuden asiat ennen kaikkea lapissa ovat tulevaisuudessa todella merkittäviä koko suomelle

kaivoksista

hallitusohjelman mukaisesti on alettu tehdä itä ja pohjois suomen kehittämisohjelmaa mutta se ei lapin tulevan tilanteen ratkaisemiseksi riitä missään tapauksessa

lapin mahdollisessa tulevan infran tarpeessa puhutaan miljardien eurojen investoinneista muun muassa jäämeren rataan

mutanen sana ja siten naurettiin mutta nyt on aloitettava tämän ympärille laajamittainen ja painotukset huomioiva tieverkoston tason nostamisen suunnittelu eli rata tieverkosto ja mitä kaikkea muuta siihen kuuluukin

eli yhteiskuntamme tarvitsee tässä taloudellisessa lamaa uumoilevassa tilanteessa ja mielialassa ihmisille kannusteita ja tulevaisuuden realistista suunnittelua

näistä taksilupa asioissa on otettava huomioon että kun näitä kuntia ollaan yhdistämässä ja yhdistämässä ja meille tulee yhä laajempia kuntia niin taksilupien määrä periaatteessa pysyy alueella samana

elikkä nyt on todella pidettävä huolta siitä että niitten syrjäisten kylien elikkä entisten syrjäisten kuntakeskusten taksiluvatteisten katua tässä kokonaisuudes

keskustelu

ministeri kiuru sanoi tänään debattikeskustelussa että jokaisen heikon yhteyden omistavan tulee ottaa yhteyttä viestintävirastoon tai häneen suoraan

minun on pakko sanoa tähän väliin että kiitos ministerille kuitenkin tästä aktiivisesta toiminnasta